tämän seurauksena työeläkeyhtiöiden hallinnossa ei ole riittävästi pienten ja keskisuurten yritystoimintojen asiantuntemusta mikä on mahdollisesti johtanut siihen että yhtiöt eivät ole esimerkiksi kehittäneet merkittävästi pk yritykselle sopivia uusia rahoitustuotteita

on karmaisevaa katsoa kuinka hädin tuskin yläkouluikäiset tarvitsisivat käytännössä katkaisuhoitoa tai kuinka vaikkapa koulujen päättäjäisillan vietosta viedään pikkuruisia ei edes vielä teini ikäisiä lapsia poliisin avustamina kotiin tai selviämisasemille taju kankaalla tai jos ei ihan tajuttomina niin vähintäänkin hyvin huonossa kunnossa

sama vinoutuma on mahdollisesti taustalla myös niissä kiistoissa joita on ollut pk yrityksiltä perittyjen työkyvyttömyysmaksujen perusteltavuuteen ja käyttöön liittyen

mielestämme vähintään yksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen tulisi nimetä pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavien järjestöjen ehdottamista henkilöistä

laissa tulisi asettaa lähtökohdaksi että hallituksessa olevien vakuutuksenottajien edustajien kokoonpanon pitää heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti vakuutuksenottajien koostumusta

yksi merkittävä tekijä tässä on vakuutuksenottajan palkkasumman suuruus

lainsäätäjät voivat ja heidän tuleekin tukea vanhempia kasvatustehtävissä

tämän vuoksi olemme sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseninä katsoneet että hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta kuitenkaan riitä vaan myös mielikuvamainonta tulisi kieltää

mikäli yrittäjä tai eläkeläisjärjestöt eivät pääse yhteisymmärrykseen nimitettävistä henkilöistä tai ei ole selvää millä järjestöillä ylipäätään on nimitysoikeus paikat olisi täytettävä kussakin yhtiössä sen asianosaisten vakuutuksenottajien ja eläkeläisten keskuudessa suoritettavalla vaalilla

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin jotta työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa on myös eläkeläisten ja pienten ja keskisuurten yritysten edustus

sosiaalityön ammattilaiset ovat hakeutuneet alalle aidosta halusta auttaa yhteiskunnan heikompiosaisia ja antaakseen äänen niille joita ei kuulla ja luodakseen hyvän elämän edellytyksiä tasavertaisesti kaikille

arvoisa puhemies

esimerkiksi perusturvan korotusta ja toimeentulotuen korotusta on mainostettu suurina arvovalintoina joilla tämä hallitus omasta mielestään osoittaa välittävänsä

toimeentulotuen ja perusturvan korotus ei tällaisenaan tavallisen ihmisen arkea tule juurikaan auttamaan koska toisella kädellä valtio kahmii kaksin verroin pois veronkorotusten ja säästötoimien kautta

köyhä ihminen ei voi tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja millaista ravintoa hän syö voiko hän harrastaa voiko nauttia kulttuurista millaisia terveyspalveluita hän saa

arvoisa puhemies

ei sitä arjen hätää opita ymmärtämään sillä että luetaan virkamiesten suosituksia ja johtopäätöksiä tai ollaan mukana naistenlehden haastamassa kisassa elää viikko toimeentulotuella

sen sijaan sitä lasta joka elää jatkuvassa fyysisessä ja henkisessä nälässä ei olla valmiita auttamaan eikä hänen vanhempiaan jotka valvovat yöt pohtiessaan miten selvitä laskuista

sitä vanhusta joka miettii ostaako lääkkeet vai ruokaa tai omaishoitajaa joka tarvitsisi hetken lepotauon arvokkaasta työstään ei tämä hallitus tunnu näkevän tai kuulevan

tarvitaan myös voimakkaasti voimavaroja ennalta ehkäisevään arjen työhön sinne kentälle jossa nämä tehdyt ja aiotut poliittiset päätökset todellisuudessa näkyvät karmaisevalla tavalla

perussuomalaisten arvovalinnat ovat jotain muuta kuten vaihtoehtobudjetistamme tulee esiin

arvoisa puhemies

tämä on perussuomalaisten mielestä kohtuutonta varsinkin tässä vaikeassa taloustilanteessa sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia

korotetun ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu kaikkiin ansiosidonnaista päivärahaa saaviin joten se alentaa merkittävästi myös pienipalkkaisten korotettua ansio osaa

säästöpäätös on huonosti valmisteltu arviot päätöksen kokonaistaloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista puuttuvat eikä työttömyysturvan heikentämiselle ole työvoimapoliittisia perusteita

pidämme kohtuuttomana että hallitus hyökkää säästötalkoissaan nyt vuorostaan työttömien kimppuun vaikka on itse omilla toimillaan lisännyt työttömyyttä

edellä olevan perusteella teen esityksen että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies

haluan tässä puheenvuorossani vielä tuoda esiin että tässä hallituksen esityksessä on useita hyviä elementtejä joita on ilo olla tässä kannattamassa

erityisesti pidän hyvänä sitä että tässä on nyt tavoitteena saada muutettua näitä aiemmin sosiaalipuolellekin syntyneitä käytäntöjä ja parantaa tilannetta siten että nyt vahvistetaan muistutusmenettelyn asemaa suhteessa kantelukäytäntöihin

nyt täytyy oikein ihan ensin sanoa edustaja kiljuselle tästä omaishoitajien asiasta että tosiaan hallitusohjelmaan on nimenomaan kirjattu että me vahvistamme kaikenikäisten omaishoitoa

näillä valiokunnan täsmennysesityksillä pidän tätä erittäin kannatettavana esityksenä ja uskon että parhaimmillaan tällä tulee olemaan monia myönteisiä vaikutuksia sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeusturvaan mutta tällä myös varmasti parannetaan päätösten antajien asemaa ja myös heidän oikeusturvaansa

valtioneuvoston sivuilta löytyy sitten laajempi tietopaketti siitä mikä on muun muassa silloin tiedotustilaisuudessa julkisuuteen kerrottu mitä nämä eri kärkihankkeet pitävät sisällään

mutta missään tapauksessa hallitus ei ole kategorisoimassa sitä omaishoidon tukemista tai kehittämässä johonkin tiettyyn ikäryhmään vaan päinvastoin nimenomaan haluamme kehittää sitä niin että on sitten vammainen lapsi tai iäkäs vanhempi ketä hoidetaan se koskettaa nimenomaan kaikkia

lähtökohtaisesti pidän tärkeänä että tavoite on että asiakkaan ei tarvitse koskaan olla huolissaan siitä johtaako epäkohtien esiin tuominen vielä sanotaan huonoon kohteluun ja ettei asiakkaan tarvitse kokea pelkoa siitä että nostaessaan näitä epäkohtia esiin hän ehkä saisi sitten itselleen epäedullisia päätöksiä tulevaisuudessa

sitten oikeastaan kun täällä puhutaan paljon tästä lääketieteen tutkimuksesta ja muusta nyt ihan tämmöisenä asiana haluan tässä nyt sanoa että itse myöskin pidän erittäin tärkeänä että tulevaisuudessa meillä on myöskin laadukasta sosiaalipoliittista ja yhteiskuntapoliittista tutkimusta myös sen lääketieteellisen tutkimuksen rinnalla

tietysti toivon että kykenemme sitten myöskin hallituksessa sitä nostamaan vielä vahvemmin esiin koska sitä tietysti pidän hiukan sellaisena että kuitenkin kun ajatellaan että meillä on sote uudistus tulossa siihenkin peilaten on erittäin tärkeää että sitä voimme nostaa sitten

aina pitää muistaa että sosiaalihuollon asiakkaat ovat lähtökohtaisesti jo hyvin heikossa asemassa eivätkä välttämättä pysty omaa asiaansa ajamaan parhaalla mahdollisella tavalla joten pidän tärkeänä että näiden lakiesitysten myötä heidän asemaansa pyritään kaikin tavoin

keskustelu kumpaa

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotuksesta

nyt oikeastaan jäin tässä vielä miettimään kun paljon puhutaan tietysti näistä leikkauksista ja ymmärrettävistä syistä siitä että ne kohdentuvat valitettavasti jos näin voi sanoa vähän liian kovallakin voimalla näihin samoihin pienituloisiin ryhmiin

lakiehdotusten toinen käsittely päätti asiaa lopun käsin

toisen käsittelyn esitelmän päivystyksen parantamaan

kyllähän se näin on että työhän se on ihmisen paras sosiaaliturva riippumatta siitä että on ihminen niin sanotusti täysityökykyinen tai on hän sitten osatyökykyinen

muun muassa tässä meidän yhdessä tärkeimmistä kärkihankkeistamme elikkä tässä osatyökykyisiin liittyvässä kärkihankkeessa nimenomaan tavoite on se että nämä ihmiset jotka syystä tai toisesta ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet liian varhain me pystyisimme nimenomaan saamaan takaisin työmarkkinoille ja myöskin irti siitä sosiaaliturvasta koska näissä rakenteellisissa uudistuksissa tai meidän uudistuksiemme eteenpäin visioimisessa tavoitteen täytyy olla lähtökohtaisesti se että meillä olisi yhä vähemmän ihmisiä jotka ovat riippuvaisia siitä sosiaaliturvasta

on selvä että siihen optimaalitilanteeseen me emme koskaan pääse että heitä ei olisi laisinkaan mutta tavoitteen täytyy olla se että heitä olisi mahdollisimman vähän ja siihen tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä kannustinloukkujen purkamista ja sitä että työn vastaanottaminen on myöskin aina kannattavaa

mutta täytyy nyt sen verran sanoa kun tässä hiukan kaivattiin näitä esimerkkejä miten muissa maissa on näitä asioita ja ilmiöitä tullut esiin

elikkä sinne odotettiin muun muassa romaniasta muutamaa tuhatta henkilöä jotka tulevat sosiaaliturvan piiriin mutta yllättäen se luku onkin aika paljon suurempi

minä myös tässä haluan tämän huoleni esittää nyt tästä toisen asteen kouluverkostosta koska varmasti kaikki tuolla pohjois suomessa olemme siitä syvästi huolissamme siitä missä ja miten meidän nuoret sitten tulevaisuudessa opiskelevat

siellä ollaan havahduttu nyt siihen tosiasiaan että ei tässä ole kysymys ihan mistään pienestä asiasta ja ottaen etenkin huomioon että meillä eun sisällä köyhyys lisääntyy koko ajan ja tiedetään hyvin että taloudelliset ongelmat ovat suuret niin eivät nämä ole sellaisia asioita että me voimme nämä vain olankohautuksella ohittaa vaan kyllä näistä täytyy käydä hyvinkin kriittistä keskustelua

sen sijaan kyllä henkilökohtaisesti kannatan kyllä syvästi sitä että eri oppilaitosten välillä tehdään sitä yhteistyötä koska se antaa semmoista synergiaetua varmasti kaikille ja se mahdollistaa myös tämmöisten erilaisten oppimispolkujen mahdollistamisen

kuitenkin olisin ehkä vielä jäänyt tässä toivomaan ja kaipaamaan sitä että vielä olisi enemmän tuotu esiin tätä että meidän nuorissa on kuitenkin hyvin erilaisia oppijoita ja semmoisia erilaisia oppimispolkuja varmasti tarvitaan tulevaisuudessa lisää

varmasti tämä tutkimustieto on puutteellista suomessa ja varmasti monessa muussakin maassa mutta kuten tässä perussuomalaisten vastalauseessa tuodaan esiin niin me nimenomaan olisimme halunneet että ennen kuin näitä lähdetään toimeenpanemaan suomessa meillä on myöskin jonkinlaista tutkittua tietoa muualta euroopasta minkälaisia kokemuksia heillä siellä on

arvoisa puhemies

lapissa on erittäin suuri huoli tällä hetkellä tämän esityksen myötä ja uskon että ministeri varmasti sen hyvinkin on tässä kuullut ja tiedostanut

tiedän kyllä hyvin minkälaista se arki näillä nuorilla voi pahimmillaan olla

mutta satun tietämään että kaikki nuoret eivät ole olleet yhtä onnekkaita vaan siellä on myöskin näitä tilanteita ja tarinoita joissa on sitten tullut vaikeita elämänhallinnan ongelmia ja monenlaisia vaikeuksia joihin nämä nuoret eivät sitten ikävä kyllä saa sitä apua

nyt jos nämä säästöt tosiaan ja nämä leik kaukset jotka ovat todella rajut ja massiiviset tällaisinaan toteutetaan se tietää väistämättä ainakin minun nähdäkseni sitä että sitten lähdetään lukioverkostoa karsimaan

olen ymmärtänyt ministerin puheesta että olette vähän vakuutellut että sitä lukioverkkoa ja niitä paikkoja toisen asteen tai ammatillisista oppilaitoksista ei lähdettäisi lapista enää mahdollisesti viemään

oikeastaan toivoisin että ministeri nyt tässä vakuuttaisi vielä kertaalleen että siellä huolehditaan siitä että kaikilla nuorilla on nämä tasavertaiset mahdollisuudet käydä nämä opintonsa ja mahdollisimman moni voisi käydä ne sitten ihan siitä kotoa käsin eikä niin että he tosiaan joutuvat sitten satojen kilometrien päähän pois läheistensä luota ja aloittamaan sen itsenäisen elämän aivan liian aikaisin

perussuomalaiset suhtautuvat kielteisesti niin sanottua yhdistelmälupadirektiiviä täytäntöönpaneviin hallituksen esityksiin joita ei tarvinne nyt tässä enää toistaa tai eritellä

tässä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia sekä sairausvakuutuslakia

esityksen pääasiallisena sisältönä on säätää siitä millaisen työskentelyn perusteella euroopan unionin ulkopuolelta suomeen työhön tuleva työntekijä kuuluisi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin vaikka hän ei asuisi suomessa vakituisesti

yhdistelmälupadirektiivin perusteella kolmansista maista tulevia työntekijöitä velvoitetaan kohtelemaan yhdenvertaisesti oman maan kansalaistemme kanssa sosiaaliturvan alalla

perussuomalaiset katsovat että vallitsevassa tilanteessa jossa suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on jo vakavassa murroksessa on erityisen huolestuttavaa mikäli asumisperusteinen sosiaaliturvamme murretaan kuten nyt on tapahtumassa

meillä on aivan riittävästi haasteita jo sen suhteen kuinka pystymme huolehtimaan oman maamme kansalaisten riittävästä turvasta ja tukiverkostojen säilyttämisestä edes jollain tasolla

tilanteessa jossa on odotettavissa vakavia leikkauksia ja heikennyksiä suomalaisten maksamaan sosiaaliturvaan on kohtuutonta toimeenpanna direktiivi jolla sosiaaliturva avataan koskemaan yhä laajempaa joukkoa

perussuomalaiset katsovat että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä tulee jatkossakin säilyttää asumisperusteisena ja ensisijaisesti sellaisena että se turvaa suomalaiselle riittävän turvan tulevaisuudessakin